tämä luottamus edellyttää sitä että uutta lainsäädäntöä säädettäessä erityisesti kun se koskee kriminaalipolitiikkaa ja siinä rangaistuksia niitä on voitava kansalaisten avoimesti arvioida ja tehdä johtopäätökset onko se hyväksyttävää vai ei

totean tässä yhteydessä jos ei tullut kaikille selväksi että minä kannatan tätä korotusta

olen sitä mieltä että tuo aiemmin tehty alkoholiveron alennus oli virhe mutta korostin sitä että se ei ole ainoa oikea tapa

tässä on rinnan tehtävä myös asennemuutosta ja monia muita asioita

voin todeta että eduskunta voi tehdä täällä päätöksiä vain sillä tavalla että ne ovat varsinkin lakimuutoksia jotka on hyvin selvitetty ja jotka ovat perusteellisesti kestäviä

totean että alkoholirikoksia koskevassa lakivaliokunnan esityksessä joka on nyt juuri meillä käsittelyssä täällä myöhemmin todetaan

tämä on erittäin suuri kriminaalipoliittinen ja seuraamusjärjestelmän muutos

minun mielestäni suomella ei ole edellytyksiä tehdä tätä lainsäädäntöä tällaisena eikä myöskään suomen kansalaisilla ole ollut mahdollisuutta suhtautua ja olla hyväksyvällä tai vastustavalla kannalla

meillä oli valiokunnassa kuultavana ruotsin viranomainen joka nimenomaisesti varoitti eduskuntaa siitä että älkää säätäkö lakia jota kansalaiset eivät hyväksy vaan edetkää sillä tavalla että tämä hyväksyntä voidaan saada

nykyisin avolaitokset ovat työhön ammatilliseen koulutukseen ja työkykyä lisäävään kuntouttavaan toimintaan suuntautuneita vankiloita jotka todella parhaalla tavalla mahdollistavat ammatillisen koulutuksen ja kuntoutumisen ja sopeutumisen yhteiskuntaan

tässä vankilaan alun perin tuomittu esimerkiksi talousrikollinen voi mennä kotiinsa ja pitää samalla tavalla yhteyksiä ja siellä voi käydä kuka vaan hänen rikoskumppaninsa eikä sitä millään voida estää

tämä valvontarangaistus edellyttää että näitä kotiin laskettuja vankilaan tuomittuja ihmisiä vankeja voidaan valvoa viranomaisten toimesta

kun itse olen valtion viranomainen ja järjestänyt suuresta joukosta partioita niin vankilan henkilöstö ei mitenkään voi ympäri suomea ajaa yksittäisten vankien tapaamisessa valtion autolla ja kahden virkamiehen voimin

toinen asia on tämä päihdeasia

ehdottomasti päihdehuolto kuuluu tähän yhtenä ohjelman osana ja sen kustantaa kunta kun linnassa oleville sen kustantaa valtio

tässä suljetaan pois sellaisia rikokseen tuomittuja kuin lähisuhdeväkivallasta tuomittuja ja mitä tässä aiemmin valiokunnan puheenjohtaja toi esille mutta talousrikollisia ei

arvoisa puhemies

sama koskee tietenkin myös oikeuskansleria koska viranomaisten valvonta heidän virkatoimissaan on äärimmäisen tärkeää että pysytään lain noudattamisessa oikealla linjalla ja kansalaisten oikeusturva taataan

rajamäki ansiokkaasti kertoi niin kuin usein salissa ja salin ulkopuolella hohdokkaista ministeriajoistaan

arvoisa puhemies

kuten me hyvin tiedämme euroopassa hallitsematon maahanmuutto on aiheuttanut suuria ongelmia ja toivon mukaan suomi pystyy näiltä välttymään ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja joilla tämä voidaan estää

nehän ovat jokaiselle tietysti tärkeitä ja erityisesti jos poliisiministerinä on elämänsä aikana saanut toimia niin se on suuri ansio

mutta kun lakia noudatetaan ja sitten viranomaisilla on tarkka valvonta että lakia kuten perustuslaki edellyttää tarkoin noudatetaan myös eduskunnan on kannettava tässä asiassa entistä paremmin kortensa kekoon koska hyvin monessa tapauksessa epäselvien tilanteiden syynä on epäselvä epätarkka lainsäädäntö

sen sijaan nämä ministeriuranne jälkeen seuranneet vaiheet eivät ole suoraan kyllä nykyisen hallituksen syytä

en voi mitenkään arvoisa puhemies pitää tällaista lainsäädäntöä järkevänä en hyväksyttävänä enkä kansalaisen kannalta oikeudenmukaisena

täällä on hyvä puhua siitäkin mutta kun tämä laki joka on minun mielestäni olennaisin koskee nimenomaan suomeen jo laillisesti tulleita ja suomessa olevia ihmisiä ja heidän mahdollisuuttaan kotoutua suomeen opiskella täällä sijoittua työelämään elättää perheensä niin tässä mielessä tämä on erittäin tärkeä

tämä olisi edellyttänyt sellaisia muutoksia että tätä olisi voinut ajatella sillä tavalla että meillä olisi ollut yhtä paljon näitä kriminaalihuoltovirkamiehiä kuin ruotsissa

kun me tiedämme että pääkaupunkiseudulla tai joissakin kunnissa on enemmän näitä maahanmuuttajia niin onko tarkoitus että kohdennetaan myös näitä varoja kuntarahoja niin että ne vastaisivat tätä kustannusta mikä tällä yksittäisellä kunnalla on

on aivan oikeudeton tilanne että ihmiset joutuvat työtehtävissään rikkomaan lakia tietämättään koska kyseiseltä lainkohdalta puuttuu täsmällisyys ja tarkkarajaisuus jota suomalaiselta lainsäädännöltä edellytetään

arvoisa puhemies

kansalaisten piirissä käytävä keskustelu tästä ulkomaalaislainsäädännön uudistuksesta on ollut osin kovin kuumaveristä

sitten sellainen usko että aika törkeisiin useisiin rikoksiin syyllistynyt päihdeongelmainen henkilö lopettaisi tällaisen ohjelman vuoksi alkoholin käytön on täysin utopiaa

kansalaisen on pystyttävä luottamaan siihen että laki on täsmällinen ja tarkkarajainen aivan kuten ylinopeussakon saava henkilö tietää millä nopeudella tiellä saa ajaa ja sen ylittäminen on sitten selkeä rikkomus josta määrätään rangaistus

me emme voi avata kaikkia ovia jokaiselle maahan tulevalle ja se ei suinkaan osoita suvaitsemattomuutta vaan yhteistä eurooppalaista ulkomaalais ja pakolaispolitiikkaa

suomea sitovat kansainväliset sitoumukset ja sivistysvaltiona suomi haluaa pitää niistä kiinni ja jotta suomi pysyisi sivistysvaltiona kansojen joukossa näin täytyy tehdäkin

sen lisäksi vielä nämä kotona olevat lapset ja aviopuoliso joiden suostumus edellytetään että tämä rangaistu on siellä kotona voivat tarvita erilaista apua sinne kotiin

arvoisa puhemies

nykyisenkin lain mukaan tämä säilöönotto maasta poistamista varten on poikkeuksellinen

erityisen tärkeää on kotouttaminen että me huolehdimme niistä maahantulijoista jotka tänne saavat tulla laillisesti ja voivat olla suomessa ja se ei ole kyllä tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tolalla

sitten vielä yksi keskeinen ero ja käsittämätön asia on se että suomessa säädetään sellainen laki että jos henkilö rikkoo näitä valvontarangaistuksen edellytyksiä niin tämä viedään uudelleen oikeuteen ja otetaan uudelleen asianajajat ja uudelleen käsitellään sitä vankilaan tuomitsemista

tämä hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä on hyvä mutta tässä yhteydessä on hyvä nostaa esille nämä syyt tai enemmän tai mistä johtuu se että ylipäätään joudutaan työkyvyttömyyseläkkeelle

ylipäätään säilöönottopäätöksen tekee suomessa poliisipäällystöön kuuluva joka harkitsee sen asian ja siellä on kriteerit siitä millä tavalla säilöönotto voidaan ulkomaalaisasiassa tehdä ja kaikissa näissä on tarkoituksenmukaisuuskysymykset ja säilöönoton täytyy myöskin olla tarkalleen lain mukainen ja tarpeellinen

ruotsissahan on sillä tavalla että kun on annettu kerran se vankeustuomio heillä on valtavan hyvä organisaatio joka hoitaa niitä vankeja he ovat töissä valtaosin sitten jos tämä henkilö rikkoo näitä ehtoja niin tämä vankeinhoitolaitos toteaa että se vankeusrangaistus pannaan täytäntöön

hyvin monesti tämän päivän työyhteisössä on tämmöisiä psyykkisiä sairauksia ja ne johtuvat kyllä hyvin paljon siitä että meidän työyhteisöissämme ei osata oikealla tavalla johtaa ihmisiä johdetaan kyllä asioita mutta ei riittävän hyvin ja oikealla tavalla ihmisiä

ja jotta ei jää väärää käsitystä

ihmisten johtaminen on taitolaji ja vaatii käsitystä ihmisen omasta elämästä taitoa ymmärtää hänen omaa elämäänsä ja toisaalta sitä että työntekijällä on selkeästi tiedossa mitä työyhteisössä odotetaan ja että hän saa siitä palautetta

tällainen kauhean byrokraattinen monimutkainen järjestelmä joka maksaa hirveän paljon käsittelykustannuksina on tässä taloudellisessa tilanteessa ihan käsittämätöntä

lapsia ei oteta säilöön

se on aivan näissä ulkomaalaislain peruspykälissä

näin ei menetellä

toisaalta työn tekeminenkin kyllä luontuu vaikka sitä on vähän enemmänkin jos työssä viihtyminen otetaan huomioon

työkyvyttömyyseläkkeellä olevien paluu työhön on sitten toinen kysymys ja se on jo silloin kerran mennyt pieleen kun työkuntoisuus on menetetty

tietysti on monia syitä minkä vuoksi työkuntoisuus menetetään mutta minä sanoisin että kyllä johtamisessa ja ihmisten käsittelykulttuurissa on suomessa paljon oppimista

tämä laki on surkea ja huonosti valmisteltu ja on liian ideologiapohjaiselta ajattelulta lähdetty että vankilaan ei voi enää ihmisiä laittaa kaikki tulisi vaan sitten saattaa vapauteen

kun nämä henkilöt sitten palaavat takaisin sinne omiin rikollispiireihinsä niin ei tarvitse paljon ennustaa mitä siellä alkaa tapahtua

jos uusii ja rikkoo näitä niin ei voida enää tuomita mutta kaikki tämä ruletti mikä tästä muutoin tulee joka tapauksessa tapahtuu

jos tämmöistä ylipäätään olisi suomessa säädetty niin mielestäni se olisi tullut tehdä sillä tavalla että ensin perustetaan valtion virkoja jotka sijoittuvat koko maahan

sitten laajennetaan sitä vuosien varrella jos se olisi todettu hyväksi mutta ennen sitä selvitetään nämä päihde ja muut kustannukset valtion ja kunnan väliltä

vielä totean sen että tässä lakiesityksessä oikeasti tapahtuu myös niin että tämän ehdottoman vankeusrangaistuksen kun se tuomitaan täytyy olla aika törkeästä rikoksesta

arvoisa puhemies

minä voisin mielelläni olla kyllä myöskin kalliokumpu mutta minä nyt satun olemaan kaltiokumpu ja se on niin kuin lähdekumpu

heitä ei laiteta säilöön koska se on lainvastaista

voitte kuvitella kuinka isoja ja törkeitä rikoksia voi tehdä että saa ehdottoman tuomion ja yleensä ensikertalainen ei sellaista saa

sosiaaliviranomaiset sijoittavat näitä lapsia samalla tavalla kuin ne sijoittavat suomalaisiakin lapsia

nämä kaverit joille me nyt teemme tätä vapautusta eivät maksa koskaan sakkoja joita poliisi antaa koska heillä ei ole mitään saatavaa heillä on yleensä kaikki ulosotossa

vielä totean että näillä näkemyksilläni en ole sitä mieltä että vankila parantaa rikollisia en myöskään sitä mieltä ettei rikokseen syyllistyneitä pitäisi auttaa mutta tämä keino ei ole hyväksyttävä

arvoisa puhemies

työyhteisössä jaksaminen ei ole pelkästään lainsäädäntökysymys eikä se ole ed

pertti virtanen hallituksen syytä

minä ymmärrän että oppositiossa te haluatte nähdä tämän asian sillä tavalla että nyt jonkun lain pitäisi ratkaista jonkun työyhteisön ongelmat mutta näinhän asia ei ole vaan se on meissä ihmisissä itsessämme meissä ihmisissä jotka vastaamme toinen toisistamme työyhteisössä millä tavalla me suhtaudumme toisiin miten ymmärrämme heitä ja toisaalta sitten esimiehissä millä tavalla esimiehet ymmärtävät työntekijää miten antavat työpaikalla työntekijän loistaa

edelleen olen kaltiokumpu

meillähän ei oteta säilöön edes suomalaisia lapsia vaikka heillä olisi jokin muu peruste vaan sosiaaliviranomaisten kanssa katsotaan

jos työntekijä ei saa työpaikalla toteuttaa itseään niin kuin me kaikki olemme semmoisia olentoja että me haluamme toteuttaa itseämme haluamme päteä siis jos ihminen ei sitä voi tehdä niin se aiheuttaa psyykkisiä ongelmia

kunnan sosiaaliviranomaisten tehtävänä on sijoittaa nämä lapset semmoiseen paikkaan missä he saavat aikuisten hoivaa ja huolenpitoa ja se tulee laista

tai jos siellä on joukko joka kiusaa esimies tai työyhteisö työkaverit tämä kaikki vaikuttaa tähän kuormittavuuteen joka tulee työntekijälle ja voi sitten johtaa psyykkisten tai muiden fyysisten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle

tietysti hallintovaliokunnassa paljon kuullaan asiantuntijoita mutta enpä usko että yksikään asiantuntija tulee sinne sanomaan että muuttakaa lakia kun lapsia otetaan sinne säilöön

on tietysti hyvä että luodaan tämmöinen mahdollisuus niille ketkä ovat työkyvyttömyyseläkkeellä mutta haluavat kuntoutua tai haluavat tehdä jotain työtä

tämä lainsäädäntö auttaa kyllä siinä

mutta sellainen ajatus tai edes sinnepäin viittaaminen että lainsäädännöllä voisi mikään hallitus tai mikään puolue tässä maassa korjata eri työyhteisöjen ja työkavereiden suhtautumista toisiin ja heidän saamiinsa mahdollisuuksiin työyhteisössä ei nyt tietystikään ole mahdollista

mutta sen sijaan on kyllä panostettava ja paneuduttava siihen että johtaminen on oikealla tavalla toteutettu ja johtajat ja esimiehet tarvitsevat koulutusta

arvoisa herra puhemies

aluksi on todettava että on erittäin hyvä että tänne eduskuntaan on hallitus tuonut pelastuslain kokonaisuusuudistuksen poliisilain kokonaisuudistuksen esitutkinta ja pakkokeinolakiuudistuksen jotka ovat valtavan isoja kokonaisuuksia ja joissa on paljon yksityiskohtia jotka suoraan vaikuttavat kansalaisten turvallisuuteen ja viranomaisten toimintaan

monilta osin voi yhtyä ed

mutta juuri toissapäivänä puhuin erään tarjoilijan kanssa joka sanoi että aikuinen ihminen kävi yritti ostaa kahdelle alaikäiselle tytölle alkoholia minkä nämä tarjoilijat joutuivat estämään

vaikka perustuslakivaliokunnassa oli ruuhkaa ja oli vähän pelkoa että tämäkin saattaisi kaatua niin se kuitenkin saatiin käsiteltyä

eli tämmöisiä me aikuiset olemme

ruohonen lerner en tiedä onko tässä eduskunnassa kenenkään yksittäisen kansanedustajan esityksestä tehty tällaista lakia kieltoa joka joustaa jos lakikieltoa jossa tämä lainvalmistelu ei perustu hallituksen esitykseen eikä myöskään valiokunnan asiantuntijakuulemiseen tämän lain sisällöstä ja sen vaikutuksista

arvoisa puhemies

onnettomuuksien ehkäisyssä siirryttäisiin nykyisestä palotarkastukseen perustuvasta toiminnasta riskinarviointiin pelastui levyä päälle mää per persoon perustuvaan valvontaan

arvoisa puhemies

epäilen

olin juuri keskustelussa pienyrittäjän kanssa joka ei pysty työllistämään oli joutunut sanomaan työntekijänsä irti koska nämä maksut ovat niin korkeat

minun tulkintani mukaan hän ei kyllä todennut tällä tavalla kuin te tulkitsitte vaan hän totesi niin että hän on vähän niinkun minä istuin hänen kanssaan puoli tuntia kahvilla ja keskustelin hänen kanssaan koska siihen kielellisestikin kykenin ja väärinymmärrystä ei voi olla että nyt ei pitäisi tehdä nopeasti näin isoja muutoksia kuin mitä suomi tekee vaan hakea kokemukset ja sitä kautta muuttaa

toisaalta sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä parannetaan ja myös otetaan kantaa väestösuojan rakentamista koskeviin säännöksiin ja meripelastuslakia muutetaan omatoimiseen meripelastustoimintaan ryhtyneiden osalta

suomessa niin kuin me tiedämme työnantajan velvollisuudet ja maksut ovat niin korkeat että tänä päivänä on hyvin vaikeaa työllistää ja ylipäätään ottaa lisää työntekijöitä ja koko aika kuitenkin ihmiset tarvitsevat työtä ja toimeentuloa

kuten ed

toinen asia töissä olosta

hakola täällä totesi tämä erityinen turvallisuusvaatimus keskustelutti paljon valiokuntaa ja tässä pykälääkin sitten vähän muutettiin koska esille tuli se että esimerkiksi sairaaloissa on monenlaisia laitteita ja toimintoja ja toisaalta se että kun tehdään tarkastuksia ja esitetään turvallisuusvaatimuksia viranomaisten toiveet olisivat kohtuullisia ja oikein mitoitettuja juuri tähän kohteeseen kohteen ominaisuudet vaatimuksissa huomioon ottaen

pysyn kyllä edelleen kannassani

tämmöisiin ratkaisuihin jotka koskevat sosiaaliturvan maksuja ja ylläpitoa täytyy osallistua kaikkien ja kaikista tärkeintä on että työntekijä se ihminen saa työtä ja saa sitä kautta toimeentuloa niin että jollakin tavalla täytyy ihmetellä miten aina vastauksena vasemmalta tulee se että lisätään työnantajille maksuja ja vapautetaan muut mutta siitä huolimatta kaikki palvelut tarvitaan ja sairausvakuutusmaksut

arvoisa puhemies

ihan lyhyesti vastaan

tämä hallituksen esitys poliisihallinnosta annetun lain muuttamisesta on hyvä esitys sen vuoksi että se jatkaa koko valtionhallinnon ja poliisihallinnon uudistamista

pertti virtasta arvostankin tämä lähdeperuste oli nyt kyllä väärä eli kaltio ei ole kalliossa oleva lähde vaan se on lähde joka pulppuaa pohjasta

ja niin kuin täällä aiemmin on tullut esille valiokunta lisäsi vaatimusta siten että näiden toimien täytyy olla välttämättömiä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja omaisuuden turvaamiseksi

sitten vielä on kriteerejä millä tavalla tätä välttämättömyyttä tulee arvioida

asiantuntijakuulemisessa tuli esille ja meidän pelkomme oli se että pelastuslaitoksissa tulkitaan yksioikoisesti tämä pykälä ja sitten näitä vaatimuksia aletaan esittää ja määrätä näitä laitteita semmoisiinkin laitoksiin joissa nykyinen turvallisuustaso ja sen parantaminen ehkä riittäisivät muutenkin

kun poliisilaitoksia on vähemmän niin tietysti läänin portaan työ jos läänissä on vaikka kaksi poliisilaitosta ei ole perusteltua koska näiden paikallisviranomaisten sen poliisipäällikön tehtävänä on vastata koko sillä alueella poliisipalveluista sidosryhmäyhteistyöstä kaikista muista poliisille kuuluvista tehtävistä ja kun jo kymmenen vuotta on tuloskeskustelut käyty suoraan ylhäältä alaspäin niin ei ole järkevää että on korkeapalkkaisia virkamiehiä läänin tasolla jotka käyvät kahden poliisipäällikön kanssa kerran vuodessa tuloskeskustelut

näiden laitteiden sprinklereiden ja muiden laittaminen sinne ei ole yksinkertaista koska siellä on kalliita laitteita ja systeemejä joiden toiminta ja muu pitää turvata

arvoisa puhemies

otan kuitenkin tässä esille merkittävän asian nimenomaan kansalaisen kannalta ja vapaapalokunnan ihmisten osalta mitä lakia lopen hee joka

on myös hyvä että näistä läänin johdoista ja nykyisistä poliisiosastoista muodostetaan niin sanottu poliisihallitus ja sinne katsotaan sellainen ammattitaito ja sen verran virkamiehiä kuin sen toiminnan toteuttamiseen tarvitaan

toisaalta on huomioitava se että tämän koko poliisihallinnon uudistuksen tarkoitus on saada hallinnosta korkeapalkkaisia virkamiehiä vähennettyä ja lisättyä kentällä kansalaisten pariin poliisimiehiä ja naisia

tässä mielessä voi vähän heittää epäilyä millä tavalla ministeriö ja sen ylin virkamiesjohto pystyy tosiasiallisesti vastaamaan niistä esittämistään toimenpiteistä mitä eduskunnalle on esitetty että vapautuvat virat täytetään sitten tavallisten poliisimiesten virkoina

arvoisa puhemies

kun tein tätä lakialoitetta täällä eduskunnassa nousi paljon keskustelua ja näiden kansalaisten kannalta olen erittäin tyytyväinen että tämä viimein saadaan tänne pelastuslakiin

erkki virtanen viittasi käyttämääni puheenvuoroon jossa puolustin pienyrittäjiä ja yrittäjyyttä suomessa

tämä lakihan määrittelee niin että näitä tulee hakea siltä paikalliselta pelastusviranomaiselta ja niiden pitää perustua todelliseen vahinkoon

me tiedämme että tällä hetkellä vuoden alusta lähtien ministeriön määräyksestä kaikki poliisipäälliköt on määrätty kerättäväksi maakuntakeskuksiin poliisilaitoksiin joissa vain kahdella on suora johtosuhde poliiseihin muut ovat hallinnon pyörittäjiä joista suurin osa ei koskaan tapaa yhtäkään tavallista kansalaista ja ratko heidän asioitaan

virtanen minua ettekä minun päätöstäni yrittäjyyttä vastaan

se on turha yritys ja sinänsä kunnioitettava mutta kyllä nämä yhteiskunnan kustannukset täytyy yhdessä hoitaa ja jotta pienempituloisilla vähäosaisilla olisi turvaa lääkkeiden korvausten saamisessa matkakulujen korvaamisessa jostakin ne rahat täytyy saada

mutta jos ajatellaan tämän päivän tilannetta niin ei se kovin hyvä ole jos tavallinen ihminen joka pelastuslaissa velvoitetaan auttamaan toista menee auttamaan ja tuhoaa omaisuutensa tai hänelle sattuu tapaturma ja valtio ei sitä korvaa

tämä on yhteispeliä kyllä tässä heikomman osasta pidetään huolta

arvoisa puhemies

edustajakollega vuolanne luetteli ihan samat asiat jotka minäkin sanoin

ratkaisu ei ole se että syyllistetään yrittäjiä ja niitä jotka yrittävät saada toimeentuloa ja työtä tässä maassa ja maksaa veroja

olen tyytyväinen että tämä lakiesitys on siellä valiokunnassa hyväksytty ja esitetään tässä mietinnössä hyväksyttäväksi myöskin täällä isossa salissa

työolosuhteet henkilön henkinen työilmapiiri ja myöskin tietysti kaikki asiat jotka työnantaja lainsäädännöllä velvoitetaan toteuttamaan

mitä sitten tulee tähän ministeriön rooliin niin mielestäni tämä esitys on hyvä sen suhteen myöskin että sisäministeriö vastaisi strategisesta ohjauksesta toimintaedellytysten turvaamisesta säädösvalmistelusta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja toisaalta sitten poliisin ylimpänä johtajana toimisi siellä virassa oleva poliisiylijohtaja

arvoisa puhemies

andersson ehkä muistatte senkin minkä se ruotsalainen asiantuntija totesi että he tekivät juuri siinä teidän mainitsemassanne kohdassa suuren virheen

antti vuolanne teidän retoriikkaanne ja tässä mielessä osaan asettaa sen omaan arvoonsa mutta tällainen retoriikka ei kyllä nyt satu ihan kohdalleen

en näe tässä sellaisia peikkoja jotka liittyisivät jotenkin demokraattiseen päätöksentekoon tai ohjaukseen

sen sijaan tärkeää on että poliisihallituksen virkamiehillä ja erityisesti sen johdolla on riittävästi kokemusta myös kentältä että ne ylimmät johtovirat täytetään niin että tässä poliisihallituksessa on oikeasti kentän johtamisen ja ongelmien tuntemusta

minä puhuin siitä että tämmöisiä ongelmia joita tulee ja jotka johtavat työkyvyttömyyteen pystytään työyhteisössä jos se on kehittyneempi työyhteisö kuin meillä suomessa yleisesti ottaen on ennalta ehkäisemään ja silloin tämmöisiä niin kuin ed

pertti virtanen toteaa näistä avustajista tai ammattiauttajista tarvittaisiin vähemmän jos meillä olisi työntekijöitä hyväksyvä työyhteisö

mutta arvoisa puhemies otan esille viime päivinä minua hyvin suuresti huolettaneen ja kansalaisiakin osin järkyttäneen näkemyksen jonka ministeri holmlund on tuonut esille sen että hän lehtitietojen mukaan on käynnistänyt selvityksen jossa armeijaa suunnitellaan käytettäväksi poliisin tehtävissä